tämän lakiesityksen perustavoitteet muuttuvassa maaseutukentässä ovat sinällään ihan hyväksyttäviä mutta niin kuin tässä jo on muutamassa puheenvuorossa todettu kyllähän tämän alkuperäisen lakiesityksen ongelmana ja riskinä oli se että tästä olisi tullut tällainen hyvin byrokraattinen ja asiakkaasta irtikin oleva organisaatio

tänään on huomattava että globaalin talouden taantuman seurauksena kuntataloutemme on nyt samalla tasolla kuin tuolloin

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksen tuleva uudistus kuntalain kokonaisuudistus on edelleen menossa

eli en kerta kaikkiaan näe järkevänä että tätä valtionosuusjärjestelmää nyt lähdetään muuttamaan radikaalisti tässä tilanteessa kun joka tapauksessa tiedämme että järjestelmää on jälleen muutettava näiden muutamien isojen kokonaismuutosten erityisesti sote muutosten myötä

jokaisen tulee voida asuinpaikastaan riippumatta tuntea olonsa turvalliseksi niin kotona lähiympäristössään opiskelu tai työpaikalla kuin tien päällä

eli arvoisa puhemies näiden muutamien keskeisten asioiden pohjalta kannatan edustaja kataisen tekemää hylkäysesitystä

pääasiaksi nousivat lähinnä kuntaliitokset

ensinnäkin valiokunta edellyttää maaseutuhallinnon byrokratian karsimista

kaikki eivät ymmärtäneet että kuntaliitokset ja sen kanssa tasa arvoinen yhteistoiminta eivät ole suinkaan päämääriä vaan ainoastaan käytännön keinoja palveluiden turvaamiseksi ja menokasvun hidastamiseksi

äärettömän tärkeä huomio ja on hyvä kuullakin että ministeri anttila on jo tältä osin käynnistänyt monia eri toimenpiteitä

poliisien määrä tulee kuitenkin vähenemään nykyisestään muun muassa eläköitymisen ja eri syistä riittämättömien koulutusmäärien vuoksi

on erittäin hyvä että valiokunta painottaa tässä mietinnössään palvelujen saatavuutta eli toteaa että palvelujen saatavuutta ei saa heikentää uudistuksen yhteydessä

selonteon eduskuntakäsittelyn pohjalta on tulevassa strategiatyössä myös katsottava tarkemmin onko olemassa sellaisia uudistustarpeita joilla voidaan varmistaa viranomaisten kyky toimia tehokkaasti turvallisuutta parantavasti ja ongelmia ennalta ehkäisevästi

hankkeen aikana useat kunnat ovat osoittaneet sen että ne kykenevät muutokseen vapaaehtoisesti

komi kiinnitti huomiota henkilöstön koulutukseen

ydintehtävät on käytävä lävitse on arvioitava työnjakoa ja pohdittava voivatko esimerkiksi poliisi puolustusvoimat rajavartiolaitos tai tulli tehdä nykyistä kokonaisvaltaisempaa ja syvemmälle menevää keskinäistä yhteistyötä

suurella tyytyväisyydellä panin merkille myös tuon valiokunnan lausumaehdotuksen

eduskunnan hallintovaliokunta on niin viime kuin kuluvallakin vaalikaudella lausunnoissaan useaan otteeseen yksimielisesti todennut että sisäiselle turvallisuudelle asetettujen tavoitteitten saavuttaminen kulloisillakin toimintaresursseilla on ollut vähintäänkin haasteellista ja sitä se on myös jatkossa

oleellista on nähdä että jo näillä tuloksilla uudistushankkeen määrätietoinen ja johdonmukainen jatkaminen on äärettömän tärkeää

jatkossa uudistuksen pääpainon pitää olla palveluiden palvelurakenteitten ja palvelujen tuotantotapojen uudistamisessa niin että muistetaan asiakaslähtöisyys eli se kenelle palveluita järjestetään tai tuotetaan

muutama ajatus myös suomen eteläisimpien paliskuntien reviiriltä kuten arvostamani edustaja kääriäinen tuossa totesi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tätä lakiesitystä selaa voi todeta että kaiken kaikkiaan kyseessä on hyvinkin kannatettava lakimuutos

jatkotyön tulee perustua vahvasti eduskunnan tästä selonteosta antamaan mietintöön ja sen sisältämään ohjaukseen

poronhoitajien sijaisapulainsäädännön tarve on tullut monella tavalla selväksi

oleellista on että sinne löytyy luotettavia toimijoita edustamaan metsänomistajia ja metsänhoitoyhdistykset ovat nimenomaan niitä

joka kunnassa ei tarvitse kuitenkaan ryhtyä keksimään pyörää uudelleen

ollaanhan tässä nyt hyödyntämässä kuitenkin jo olemassa olevia hyvin monenlaisia rekisterijärjestelmiä ja pohjia vai joudutaanko tämän vuoksi rakentamaan vielä kokonaan uudet kalliit rekisterijärjestelmät

metsänhoitoyhdistykset kaiken kaikkiaan ovat elintärkeitä yksityisille metsänomistajille ja kyllä minullakin on se ymmärrys että tämä laki turvaa monella tavalla metsänhoitoyhdistysten toiminnan mutta tuo kyllä niille myös monia paineita ja haasteita

tämä on tullut selväksi melan selvityksissä ja tämä on tullut selväksi myös lapin yliopiston tekemissä selvityksissä

näitä poliisin toimintaedellytyksiä myllerretään tietämättä miten edelliset muutokset kaiken kaikkiaan vaikuttavat tietämättä vaikutuksia ihmisten turvallisuuteen

on syytä yhtyä selonteon huoleen siitä että tämän uudistuksen vaikutukset eivät ole käytännössä näkyneet kokonaistalouden kannalta merkittävimmissä suurissa kaupungeissa

keskusta myös esittää parlamentaarista neuvottelukuntaa rakentamaan puolueitten välille vaalikaudet ylittävää yhteistä näkemystä yhteiskuntamme turvallisuudesta ja tulevaisuudessa tehtävistä ratkaisuista

ministeri räsänen hallitus ajaa nyt siis uudistuksia joitten vaikutuksia hallitus ei tiedä

no sinälläänhän se on jo aika tuttua mutta eikö nyt olisi kuitenkin paikallaan ja viisainta teetättää koko poliisihallinnon muutoksista ja muutossuunnitelmien vaikutuksista selvitys puolueettoman orgaanin toimesta ennen kuin mennään tähän lainsäädäntötyöhön

kyllä tämän toiminnan tarkastelu tuo yhdistykselle epävarmuutta ja nythän pitäisi saada vakautta merkittävien muutosten jälkeen

kokonaisuuden kannalta onkin erittäin suuri merkitys sillä kuinka palveluita tuotetaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla oulun turun tai tampereen kaltaisissa suurissa kaupungeissa

todettiin siis että tämä sijaisapulaki on välttämätön ja ehdoton niin poronhoitajien jaksamisen ennenaikaisen eläköitymisen estämisen näkökulmasta mutta myös yleensäkin porotilan toiminnan kannalta

on ymmärrettävää jos usean vuoden ajan jatkunut myllerrys on aiheuttanut kuntien toimijoitten keskuudessa suurta epävarmuutta

arvoisa puhemies

itse uskon ja toivon että voimme tänään käydä vakavista asioista hyvin rakentavaa ja enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen katsovaa keskustelua

oma elintarviketuotanto suomalainen lähiruoka on totta kai myös suuri kansantaloudellinen kysymys

nyt onkin tärkeää saada kuntapäättäjille aivan kuten ministeri puheessaan totesi työrauha ja selkeät suuntaviivat uudistuksille ettei päätöksiä tarvitse tehdä epävarmuudessa

ilmeisesti hallituksen piirissä ministeriön piirissä tätä asiaa kaiken kaikkiaan pidettiin hiukan vähäpätöisenä mutta on erittäin hyvä että nyt ministeri huovisen aikana tämä lakiesitys tänne tuli

haluaisinkin pääministeriltä kysyä

kehysriihi on tulossa kuinka te haluaisitte huomioida tämän merkittävän elintarvikesektorin tuontia korvaavan merkityksen näissä kehysriihikeskusteluissa myönteisellä tavalla

tämäkin osoittaa sen ja muistuttaa siitä että maa ja metsätalous kaiken kaikkiaan tarvitsee pitkäjänteisyyttä ja valitettavasti tässä poliittisessa toimintaympäristössä täällä maa ja metsätalouden sektorilla tämmöistä pitkäjänteisyyttä näyttää hiukan puuttuvan

heidän mukaansa uusi malli tekisi tarpeettomiksi sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet joita kunnissa on perustettu vahvasti puitelain velvoitteen mukaisesti

uusi malli pirstoisi erikoissairaanhoidon ja heikentäisi oleellisesti toiminnallista kokonaisuutta perusterveydenhuollon vanhuspalveluiden ja sosiaalitoimen osalta

keskustan eduskuntaryhmä edellyttää että sosiaali ja terveydenhuoltoa koskeva terveydenhuoltolain muutos valmistellaan pikaisesti niin että se saadaan eduskunnan käsiteltäväksi ensi kevään aikana

tähän on tehty muutamia erittäin hyviä täsmennyksiä mutta on syytä pohtia muun muassa sitä voisiko tämä sijaisapuoikeus koskea muitakin tilanteita kuin vain poronhoitajien sairautta tai tapaturmia

samoin on kaiketi hyvä arvioida myös sitä voisiko nämä lomituskorvaukset hoitaa suoraan melan ja lomittajan kesken

on pakko sanoa se että on syytä ehdottomasti arvioida ja olisi välttämätöntä tietysti että laki poronhoitajien sijaisapujärjestelmästä voitaisiin säätää pysyväksi järjestelmäksi

jos kuuntelin oikein ministeri huovisen selostusta niin tätä on ajateltu arvioitavan ensi kevään kehysriihessä ja toivon totta kai että siinä yhteydessä tämä laki voitaisiin säätää pysyväksi

arvoisa puhemies

rohkenen tässäkin arvioida että kainuussa ollaan kokonaisuutena reilu puolikymmentä vuotta muuta maata edellä kunnallisen palvelurakenteen ja palveluiden järjestämis ja tuottamistapojen kehittämisessä

onkin hyvä että hallitus asetti metropolityöryhmän tutkimaan muiden eurooppalaisten metropolimallien toimintaa ja sitä mitä niistä olisi mahdollisesti opittavaa maamme pääkaupunkiseudulla

uhkana on että kuntien taloudellinen eriytyminen kunnallisverojen kasvu kuntien erilaiset palvelujen järjestämismahdollisuudet sekä huoltosuhteitten rajut muutokset johtavat kuntalaisten eriarvoistumiseen maan eri puolilla

on myös selvää että pidemmällä aikavälillä kuntien rahoituspohjaa on edelleen vahvistettava antamalla kunnille sellaisia verotuloja jotka liittyvät kiinteästi kuntien toimintaan ja turvaavat vakaammat tulot

itsestäänselvää on että kuntien on jatkossa harjoitettava tiukempaa menokuria mutta tässä taloustilanteessa on syytä harkita myös valtionosuuksien määräaikaista korotusta

uudistuksella lisätään kuntapalveluitten tuottavuutta parannetaan palveluitten tuotantotapoja ja hillitään kustannusten kasvua palveluiden turvaamiseksi asiakaslähtöisesti

nämä ovat olleet keskustan tavoitteita uudistuksen alusta lähtien

meille tärkeintä on toimivien peruspalveluitten turvaaminen kattavasti koko maassa

kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi on toimittava yhdessä kaikilla päätöksentekotasoilla ja kaikissa poliittisissa puolueissa

arvoisa puhemies

sinällään tässä keskustelussa ei ole vielä sanallakaan viitattu itse tähän lakiesitykseen mutta mitä kilpailutukseen tulee niin kyllä itsekin näen sen sillä tavalla että ei missään tapauksessa kilpailutusta voida hyväksyä sillä tavalla että tänne tulee kilpailijoita jotka ottavat vain rusinat pullasta

näkemykset tämän liikenteen valvonnan toimivuudesta vaihtelevat aika tavalla eri asiantuntijoitten näkemyksen mukaan mikäli liikkuva poliisi lakkautetaan

vrn erityinen ongelmahan on kaiken kaikkiaan rataverkon läpäisykyky ja on ihan selvä asia että raideliikenteen vapauttaminen kilpailulle laajemmin onnistuu vasta siinä vaiheessa kun rata ja raideverkko kaiken kaikkiaan sen mahdollistaa

liikkuva poliisi itse on esittänyt muun muassa valiokuntakuulemisessa aika tavalla hyvin perusteltuja vaihtoehtoja heidän toimintansa kehittämiseksi niin että muun muassa tämä säästötavoite saavutetaan

itseäni on ihmetyttänyt aika tavalla tähän liittyen se kuinka vaihtoehdottomasti aaltomaan työryhmän esityksiä on viety kaiken kaikkiaan eteenpäin

eli kun tässä salissa keskustellaan rautatieliikenteen kilpailutuksesta ja vapauttamisesta kilpailulle pitää samassa yhteydessä mitä suurimmassa määrin keskustella siitä millä tavalla me olemme valmiita investoimaan myös sitten rataverkkoon

miten te oikein tätä tilannetta arvioitte minkä vuoksi näin voimakas vaihtoehdottomuus vaikka selkeästi hyviä toimivia vaihtoehtoja myös poliisinkin sisältä on haluttu esittää

elintarvikeala on voi sanoa suomen keskeisin tuontia korvaava kotimarkkinasektori eli koko kansantaloudenkin näkökulmasta sillä kuinka maatalous kaiken kaikkiaan pärjää on erittäin suuri merkitys

tuotantosuunnasta riippuen alan kannattavuus on kuitenkin heikentynyt viime vuosina tai ei ainakaan ole merkittävästi parantunut kuten ministerikin tuossa jo aiemmin totesi

kaikesta tästä on seurannut se että maatalouden investointeja ja sukupolvenvaihdoksia tehdään aivan liian vähän viljelijöitten joukko supistuu

arvoisa puhemies

talousarvioesitys aivan oikein panostaa osaamiseen mutta on hämmästyttävää että tämäkään budjettiesitys ei tunnista eikä tunnusta yliopistokeskusten ratkaisevan tärkeää roolia alueelleen

ministeri olisiko niin että tämä nykypolitiikkamme vaatii selkeän muutoksen maataloustuotantomme turvaamiseksi tulevaisuudessa

yliopistokeskusten kehittämisraha on kaiken kaikkiaan pahoin jälkeenjäänyt ja ensi vuodelle esitetään jälleen pienempää kehittämisrahan määrää kuin tänä vuonna yliopistokeskuksille osoitetaan

kun kaiken kaikkiaan katson koulutusta esimerkiksi viimeviikkoisten metsäteollisuuden alueellisten päätösten jälkeen voin olla vain sitä mieltä että yliopistokeskusten toiminta tulee vakinaistaa ottaa ne mukaan yliopistolakiin ja turvata niitten perusrahoitus valtion talousarvion kautta

miksi

kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys on erittäin hyvä ja valiokunta on hahmottanut hyvin tarpeita kalastuslain kokonaisuudistukseen

itse olisin odottanut ehkä myös tähän mietintöpohjaan sitä millä tavalla valiokunta arvioi nyt sitten maksulaiminlyönnin sanktiotarpeitten kehittämisen

toki se on eri lain kysymys mutta olisi ehkä ollut hyvä että tätä myös olisi jollakin tavalla tässä hahmotettu

sitten erittäin suurella kunnioituksella tätä vastalausetta kohtaan sanoisin nyt kuitenkin sillä tavalla että ehkä tässä tämä vastalause on enemmänkin ikään kuin itsetarkoitus

kuitenkin nämä korotukset mitä tässä esitetään ovat hyvin hyvin maltilliset elinkustannusindeksiin liittyvät ja toisaalta koko ajan kysymys on kuitenkin kalatalouden kehittämisestä niin että en nyt kovin suurena ja vakavana kysymyksenä näe näitä korotuksia siis sillä tavalla vakavana että tämä olisi oikein vastalauseen arvoinen kysymys

mutta se kritiikkihän esimerkiksi minulla kohdistuu näitten kriteerien painoarvoihin ja siihen onko tällä hetkellä nyt sitten oikea ajankohta tämän valtionosuusuudistuksen tekemiseen

tätä lakimuutosta perustellaan sillä että uudistus mahdollistaa muun muassa henkilöstön töiden nykyistä tarkoituksenmukaisemman järjestämisen